naisten ja miesten välinen tasa arvo lasten pääsy laadukkaaseen päivähoitoon ja koulutusjärjestelmään taustasta riippumatta turvaverkko sitä tarvitseville ja yleinen luottamus yhteiskunnan toimivuuteen

sote uudistuksesta on tehty keskustan kallis valtapolitiikan tarpeita palveleva maakuntahallintouudistus sivistyspuolue kokoomuksen valvovan silmän alla leikataan koulutuksesta nuorten ja koko suomen tulevaisuuden kustannuksella päivähoitoratkaisulla ajetaan äitejä kotiin ja väitetään tämän auttavan talouden rattaiden pyörimistä

arvoisa puhemies

ulkopolitiikassakin asiat ovat sitä miltä ne näyttävät ja kuten edustaja haavisto vihreiden ryhmäpuheenvuorossa totesi ulkoministeri on kieltänyt suomen suurlähetystöiltä perinteikkäiden ja erittäin suosittujen itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämisen

nyt näyttää siltä että meidän hyvää työtä tekevät diplomaattimme ovat joutuneet lyhytnäköisen populismin vangeiksi

arvoisa puhemies

mutta huoli on iso siitä että lapset ovat nyt hyvin eriarvoisessa asemassa

kuntien välisen rajan toisella puolella saattaa asua lapsi joka saa pienemmän päivähoitoryhmän ja jolta subjektiivista päivähoito oikeutta ei ole rajattu ja toisella puolella kunnan rajaa on suurempi päiväkotiryhmä ja siellä on rajoitettu myöskin tätä subjektiivista päivähoito oikeutta

mitä tämä tarkoittaa niille köyhille kunnille

lapsiperheet muuttavat pois näistä köyhistä kunnista joissa jo nykyisellään demografinen asetelma on hankala

eli nyt sysätään niitä työssä käyviä vanhempia joilla on lapsia muuttamaan kuntiin joissa on paremmat päivähoitopalvelut

kokoomuslaisilta ymmärrän että teidän kannattajanne menevät sinne yksityiselle palveluntuottajalle jolta voi ostaa sen subjektiivisen päivähoito oikeuden koko päiväksi

se että euroopan tasolla ollaan epäonnistuttu tässä turvapaikkapolitiikassa ja se on päässyt äitymään hallitsemattomaksi ei tarkoita sitä että meidän suomessa pitäisi harjoittaa samankaltaista politiikkaa

hallittu maahanmuutto se että me onnistumme kotouttamisessa on kyllä tässä aivan avainasemassa

arvoisa puhemies

kuka oli siellä hallituksessa meidän muiden kanssa

tämä hallitus on tekemässä vanhuudesta extremelajin

hallituksen suomessa kaikki eivät ole samassa veneessä vaan osa joutuu roikkumaan veneen ulkopuolella

me emme leikkaisi eläkeläisten asumistuesta me emme asettaisi eläkeläisiä verotuksellisesti eri asemaan me emme leikkaisi lääkekorvauksista me emme korottaisi palvelumaksuja me emme heikentäisi hoitajamitoitusta se on meidän arvovalintamme

yhteisöllinen poro siinä vasta varsinainen kärkihankevitsi

pienituloiset ihmiset joutuvat maksamaan nyt todella kovan hinnan esimerkiksi siitä että hyvätuloiset voivat saada anteeksi verovilppinsä

hallitus on aivan oikein linjannut että työn tuottavuutta täytyy saada paremmaksi mutta hallituksen keinot ovat paikoin hyvinkin kyseenalaiset

esimerkiksi vanhuspalveluiden puolella hallitus on päättänyt kasvattaa hoitohenkilökunnan taakkaa entisestään madaltamalla vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta

viime hallituskaudella kuuden puolueen hallitus linjasi nollatoleranssia vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen alittamiselle ja se tepsi tilanne parani huomattavasti

olisin kysynyt häneltä tietääkö hän mikä se tilanne on nyt

kentältä nimittäin kuuluu hyvin hälyttäviä viestejä että se nollatoleranssi joka viime kaudella saatiin aikaiseksi ja se parannus vanhuspalveluiden tilanteeseen on nyt heikentynyt huomattavasti

ehkä hallituspuolueista esimerkiksi edustaja juvonen joka on vanhuspalveluiden asialla usein profiloitunut kertoo kumpi näistä linjoista on parempi tämä hallituksen henkilöstömitoituksen alennus vai se viime hallituskauden nollatoleranssi

alkolukon käytön yleistymisellä voidaan ennaltaehkäistä rattijuopumusrikkomuksia ja todennäköisesti myös ajoneuvon kuljettamisia ajo oikeudetta

alkolukkojen käyttö edistää kyllä hyvin selkeästi tieliikenteen turvallisuutta

tieliikennekuolemista yhä noin viidesosa aiheutuu rattijuopumusonnettomuuksista

arvoisa puhemies

tässähän lyödään nyt suomalaisen yhteiskunnan yhtä tärkeimmistä peruspilareista eli perheitä ja tässä lyödään nimenomaan työssä käyvien vanhempien perheitä

kun katsotaan se kokonaisuus jota hallitus on viemässä isoja heikennyksiä jotka liittyvät paitsi pakkolakeihin myöskin päivähoidon kohdalla kiristyksiin kouluissa joudutaan painimaan taloudellisten vaikeiden tilanteiden kanssa ja kunnissa on laajasti vaikea taloudellinen tilanne ja tämä on kunnille vapaaehtoinen tehtävä

todennäköisesti kunnat nostavat näitä maksuja hyvinkin korkealle niin että työssä käyvät perheet joutuvat aidosti miettimään riittävätkö rahat enää iltapäiväkerhotoimintaan ja se ei ole lasten etu

arvoisa puhemies

edustaja juvosen äskeinen puheenvuoro vaatii kyllä oikaisun

ja kun katsotaan suosituksia niin edelleen se mitä te olette tekemässä on se että te olette laskemassa alle kaikkien inhimillisten suositusten

minä sanon että tämä hallitus on surun hallitus suomen vanhuksille

kiitos arvoisa puhemies

lainaan asiantuntijalausuntoa

jos taas lapsen päivähoito varhaiskasvatusoikeuden määrittely ja päättäminen tapahtuu kuntahallinnossa lisää se merkittävästi hallinnollista työtä kunnissa eikä siksi tuota haetun suuruisia kustannussäästöjä

asiantuntijalausunto ja mainitsen vielä nimenkin mikä asiantuntija

oaj

suomalaisen yhteiskunnan kiistattomia saavutuksia ei olisi ikinä saatu aikaan itsekkyydellä ahneudella syrjimisellä ylimielisyydellä tai välinpitämättömyydellä

me emme ole ainoita jotka ovat tätä mieltä

täytyy sanoa että nämä ovat todella surullisia aikoja suomalaisille perheille ja suomalaisille lapsille koska ollaan säästölakina viemässä eteenpäin lakia joka itse asiassa rajoittaa tätä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen

mutta nyt hallitus on avaamassa suomen sepposen selälleen monikansallisten yritysten temmellyskentäksi ja harvojen kohtuuttoman voitontavoittelun välineeksi

entä jos kunnat säästötoimenpiteenä rajoittavatkin sitä subjektiivista päivähoito oikeutta niiltä lapsilta joille se kuuluisi sosiaalisin perustein esimerkiksi

ja maksupolitiikasta täällä ei vielä ole puhuttu lainkaan

kukaan teistä ei ole vastannut tähän suoraan kysymykseen jota täältä oppositiosta on useaan kertaan kysytty

onko tämä tällainen sasilainen ajattelutapa että perustuslaki on joku häiriötekijä jolla ei ole mitään väliä että kumotaan koko perustuslaki viedään ihmisiltä oikeudet pois

arvoisa puhemies

jo nykyisellään monilla perheillä on tuottanut vaikeuksia kerätä nämä rahat kasaan koska nykyään tilanne on mikä on

että olisi edes valtakunnalliset kriteerit missä määritellään se pienituloisen raja

tämä ei ole nyt sitä että oppositio vain vastustaa hallituspuolueita vaan tässä on aito huoli siitä millä tavalla meidän lapsemme voivat missä meidän lapsemme ovat iltapäivällä kun koulupäivät eka ja tokaluokkalaisilla ovat todella lyhyitä

arvoisa puhemies

näyttää siltä että te ajattelette että politiikassa ei ole vaihtoehtoja vaikka vähän ennen vaaleja te nimenomaan turuilla ja toreilla halusitte tarjota suomen kansalle vaihtoehtoja

kuvaavaa on että täällä salissa on tällä hetkellä paikalla vain kolme kokoomuslaista ja nämä kolme kokoomuslaista tällä retoriikallaan vaihtoehdottomuudellaan vievät teitä kuin pässiä narussa

te olette varmasti perehtyneet tähän tutkimukseen

arvoisa puhemies

nythän hallitukselta on tulossa useampia lapsiperheisiin kohdistuvia toimenpiteitä jotka heikentävät lapsiperheiden asemaa

jos lapsiperheellä on yksi päiväkoti ikäinen lapsi sitten yksi joka tarvitsee iltapäiväkerhotoimintaa ja mahdollisesti sitten sellainen erityislapsi joka tarvitsee siellä kouluympäristössä tukea niin näiden kaikkien kolmen lapsen osalta saattaa olla kyseessä että he asuvat kunnassa jossa heidän asemansa heikentyy huomattavasti

ja nyt hallituksen toimenpiteillä saatetaan aiheuttaa se että niissä kunnissa joissa taloudellinen tilanne on heikko lasten asema heikentyy todella kohtuuttomasti

arvoisa puhemies

hän jos joku tietää omasta siviiliammatistaan johtamisesta ja olisi voinut täällä ehkä valottaa myöskin sitten omaa näkemystään siitä kun postin johtamisessa on kieltämättä ollut paljon kyseenalaisia piirteitä millä tavalla yritysmaailmassa noin muuten esimerkillä johdetaan

postin kilpailukyky on ollut suurissa hankaluuksissa jo pitkään ja nyt puhun täällä postin hallintoneuvoston jäsenenä en kuulu liikenne ja viestintävaliokuntaan mutta tunnen hyvin tämän asian läpikotaisin tuon hallintoneuvoston työn kautta

valiokunnan mietintö asettaa postilain uudistuksen toiselle vaiheelle kuitenkin odotuksia yleispalveluvelvoitteesta ja kansalaisten palvelusta ja sitä korostetaan tässä lausunnossa erittäin voimakkaasti että yleispalveluvelvoite pitää säilyttää ja sen pitää kohdella kansalaisia tasapuolisesti mutta kun tämä yhtälö ei oikein toimi

valiokunnan mietinnössä todetaan että postin jakeluverkostoa voidaan pitää yhteiskunnan perusinfrastruktuurina ja postin jakelulla on kansalaisten ja yritystoiminnan kannalta keskeinen merkitys

valiokunta korostaakin että sääntelyn keventämisestä ja markkinatilanteen muuttumisesta huolimatta on tärkeää pystyä jatkossakin varmistamaan kansalaisille luotettavat laadukkaat ja edulliset postipalvelut koko maassa

nyt ministeri berner lähti pois ja valiokunnan puheenjohtajakin taisi lähteä pois ja nyt ei kukaan ole vastaamassa sitten siihen miten tämä yhtälö ihan aidosti toteutetaan

hevoset lähtevät kohta eri suuntaan ja se ratsastaja siinä putoaa maahan pyllylleen

arvoisa puhemies

edustaja sarkomaa hyvin muistutti hallitusta siitä että täällä eduskunnassa on jo pidemmän aikaa edellytetty että päihdeäitien asia saadaan kuntoon ja turvakotien asia saadaan kuntoon

on joitain asioita ja uudistuksia jotka täytyy kertakaikkisesti viedä eteenpäin ja ei voi olla niin että vuosi toisensa jälkeen eduskunta joutuu palaamaan tähän asiaan

tässä yhteydessä muistuttaisin myöskin että vanhuspalvelulakiin sisältyy niin ikään ponsi joka on eduskunnan täysin yksimielisesti tekemä ja se liittyy henkilöstömitoitukseen

nyt kysyisin ministeriltä

onhan hallitus pontevasti nyt tämän asian päällä

paitsi kansanedustajana ja kuntapoliitikkona myös äitinä perheiden huolet tulevat todella liki

siitä ei ole kovinkaan kauan aikaa kun olen itse joutunut käyttämään iltapäiväkerhotoimintaa jotta lapsella on koulupäivän jälkeen hyvää aktiviteettia ja turvallinen ympäristö

yhteydenottokynnys vanhemmilla on todella matala silloin kun on kyse omista lapsista ja kyllä täytyy sanoa että tällä hetkellä vanhemmat ottavat todella paljon yhteyttä

hallitukselta on tulossa todella paljon erilaisia toimenpiteitä jotka koskettavat lapsiperheitä eivät ainoastaan aivan pienten lasten vanhempia vaan myös heitä jotka ovat siellä iltapäiväkerhotoiminnassa lapset jotka ajattelevat olevansa jo aika isoja kun ovat ekalla tai tokalla luokalla ja myöskin ihan peruskouluun lukioon toisen asteen koulutukseen

tää suomi koulut puhuttavat todella paljon homekoulut koulusäästöt ja tämä iltapäivätoiminnan tulevaisuus puhuttavat todella paljon

onko varaa enää laittaa lasta varsinkin jos on useampi lapsi turvalliseen ympäristöön koulupäivän jälkeen

täällä edustaja lauslahti totesi että omassa kotikunnassa lapset ovat joutuneet tyytymään iltapäiväkerhon toiminnan osalta joskus jopa eioohon

satun itse olemaan saman kunnan eli espoon kuntapäättäjä aivan kuten edustaja lauslahtikin ja harmi että hän lähti täältä pois nimittäin kunnilla on mahdollisuus myöskin kompensoida muulla tavalla kuin korottamalla maksuja

eli peritään niiltä työssä käyviltä perheiltä joissa palkka on todella pieni pistetään maksamaan sitten siitä että voi olla turvallisin mielin siellä työpaikalla

espoossa se on ollut kokoomuslainen arvovalinta että pidetään veroprosentti alhaalla mutta iltapäiväkerhotoimintaa ei mahdollisteta kaikille sitä tarvitseville

arvoisa puhemies

siis oletteko te edustaja sitä mieltä että valtaosa suomalaisista on sitä mieltä että meidän päiväkotiemme ryhmäkokoja pitäisi kasvattaa

te puhutte laadusta te haluatte satsata laatuun

yksi asia vielä

täällä ei ole puhuttu siitä mitä tämä lakiesitys tuo yksityisille palveluntuottajille

tämä on todella iso kysymys ja hallituksen puolella on kyllä yritysten puolesta paljon puhujia mutta tässä laissa sitä ei ole huomioitu

me olemme täällä oppositiossa katsoneet että tämä on teidän puoleltanne säästölaki jota asiantuntijat vastustavat ja toteavat että niitä säästöjä ei synny

kiitoksia hyvät edustajat että nyt kerroitte tämän meille koska me uskoimme että kyseessä on säästölaki joka ei kohtele lapsia oikein

te olette useaan otteeseen tänään täällä puhuneet siitä että vanhemmilla täytyy olla valinnanvapaus mutta samaan aikaan te viette sitä valinnanvapautta pois

ja sieltä hallituspuolueiden piiristä kukaan ei ole vieläkään vastannut onko se hyväksyttävää onko se perustuslain mukaan sopivaa ja hyväksyttävää teidän mielestänne että eri kunnissa olevat lapset ovat nyt eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä ovat

arvoisa rouva puhemies

politiikassa on aina olemassa vaihtoehtoja yleensä niitä tehdään arvopohjalta

asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti eläkeläisnaisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä

silloin kun on kiitosten paikka niin kiitokset pitää antaa ja haluan tässä julkisesti tunnustuksen antaa hallitukselle omaishoidon tuen kansallisen kehittämisohjelman eteenpäinviemisestä